myös niitä markkinoitiin kansalaisille kertomalla että uudistuksilla poistetaan päällekkäisyyksiä ja niistä vapautuvia henkilötyövuosia kohdennetaan suoraan kenttätyöhön näin meille kerrottiin

kaikkein surkuhupaisinta oli se että silloin kaikille poliisipäälliköille ja muulle päällystölle luvattiin uudistuksessa vastaavantasoiset tehtävät

näin hallinto paisui ja siitä aiheutui tarve keventää operatiivista tasoa eli eläköityvän konstaapelin tilalle ei nimitettykään ketään

valiokunta katsoo että eläinsuojelulain ja turkiseläinten hyvinvoinnille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistaminen turkistarhojen valvonnan tehostaminen ja oikea kohdentaminen sekä eläinten hyvinvointitutkimuksen tukeminen ovat omalta osaltaan toimenpiteitä turkiseläinten hyvinvoinnin kehittämisessä

mietinnössä todetaan myös

tämä koettiin kentällä ongelmaksi

maakohtaiset kiellot ovat johtaneet tuotannon siirtymiseen muihin maihin

kieltämällä turkistuotanto suomessa siirretään tuotanto maihin joissa eläinten hyvinvointi voi olla hyvinkin kyseenalaista

nyt menossa olevan tuloksellisuus ja vaikuttavuusohjelman ja pora kolmosen tavoitteet eivät ainakaan minun mielestäni näytä onnistuvan koska aikaisemmista uudistuksista tuttu meno sen kun jatkuu

turkiseläinkasvattajat vastaavat itsenäisesti tuotannostaan lähes ilman valtion tukea

puheena olevasta lakiesityksestä on keskusteltu paljon ja puheista on varmaan ollut apua sillä esitystä on matkan varrella hiottu ja mielestäni parempaan suuntaan

rohkenen väittää että näistä viroista saatava hyöty on erittäin kyseenalainen vaikuttavuustasoltaan eli erittäin epäonnistunut nimityspolitiikka toistaa itseään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

oikeudesta seuraa siis myös velvollisuuksia

ministeri totesi myös että valvonnan taso ei laske koska eduskunta ja hallitus seuraavat että valvontaan kohdennetaan sovittu määrä henkilötyövuosia

kalavarojen kestävän tuoton ja hyödyntämisen sekä käyttö ja hoitosuunnitelman toteuttamisen turvaamiseksi elinkeino liikenne ja ympäristökeskus voi myöntää siis voi myöntää kaupalliselle kalastajalle enintään viiden vuoden määräajaksi luvan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen

poliisiorganisaatiossa ei kuitenkaan koskaan olla liikkeellä vain yhden suunnitelman varassa

pitää olla suunnitelma varasuunnitelma ja vielä hätäsuunnitelma siitä kuinka toiminta toteutetaan

hyvät kollegat minä en ole nähnyt toistaiseksi kuin hallituksen esittämän ruusunpunaisen suunnitelman

jos lakiehdotus hyväksytään tässä muodossa on syytä pohdiskella ja kysyä ollaanko samanlaista hyväksyntää esittämässä joskus myöskin metsästyslakiin

metsästyslaissahan on nyt näin että metsästysoikeus on sidottu maanomistusoikeuteen mutta tulleeko tällainen esitys taikka uudistus joskus myöskin metsästyslain kanssa pohdittavaksi

mitä tehdään siinä tapauksessa että liikenteenvalvonnan taso kaikesta vakuuttelusta huolimatta laskee ja onnettomuudet lisääntyvät

arvoisa puhemies

mikäli näin käy herätelläänkö siinä tapauksessa liikkuva poliisi henkiin

näissä pykälissä mainitaan käyttö ja hoitosuunnitelman laatiminen edellä mainitun suunnitelman hyväksyminen suunnitelman voimassaolo ja muuttaminen suunnitelman toimeenpanon valvonta toimeenpanon seuranta ja kalastuksen järjestäminen

venäläiset ajoneuvoyhdistelmät ajavat täällä suomen teillä aivan niin kuin tässä tossavainen ja östman totesivat omalla erittäin edullisella polttoaineella kilpailevat samoilla markkinoilla suomalaisten kuljetusyrittäjien kanssa ja käytännössä syövät suomalaisten kuljetusyrittäjien leipää

tässä on tullut esille tämä tällainen satelliittipaikantimen mahdollisuus jolla suomalaisia autoilijoita kartoitetaan ja ehkä sen avulla kerätään maksuja

luin näitä pykäliä ja vedin mielessäni yhteen punaisen langan ja totesin että esityksen pääasiallinen sisältö näyttää olevan se että suunnitelmat sitovat osakaskuntia ja vesialueiden omistajia ja tällä tavalla heiltä on minun tulkintani mukaan viety valta käyttää ja hoitaa omia hallinnassaan olevia vesialueita

kysynkin nyt ministeri kyllöseltä miten ministeriö aikoo puuttua venäläisten ajoneuvoyhdistelmien ajoon suomen teillä määrätäänkö niille jonkinnäköinen maksu taikka tulli

kysyn nyt uudestaan kuinka te aiotte suhtautua venäläisiin kuljetusyrittäjiin ja jopa siihen voiko suomen lainsäädännön mukaan heille laittaa tällaista satelliittipaikanninta

kalastus on järjestettävä käyttö ja hoitosuunnitelman mukaisesti

toisaalta se on hyvä jotta asia pysyy viranomaisten hallinnassa toisaalta huono koska mielestäni se kaventaa vesialueen omistajien oikeuksia

kun asia etenee valiokuntavaiheeseen toivon että sieltä löytyy vielä sellaisia kohtia joissa voidaan hioa yhteisymmärrystä jotta saataisiin aikaan laki jonka kanssa kaikki voisivat elää myöskin tulevaisuudessa

edustaja jokinen otti erinomaisen tärkeän asian esille tämän poliisin tekniikkakeskuksen toiminnan ei niin huonoa asiaa etteikö joku hyväkin puoli

poliisin kentän visio on se että tämä poliisin tekniikkakeskus nykymuotoisena voidaan kyllä sulauttaa ja tehdä sen toiminta tehokkaammaksi nimenomaan sen takia että poliisimiehet puhuvat niin sanotusta ptk lisästä elikkä poliisin tekniikkakeskuksen lisästä vapailla markkinoilla on tuotteita kuten tässä on puheissa tullut esille turvallisuustuotteita ja muita samanlaisia tuotteita joita poliisin tekniikkakeskus myy ja näillä vapailla markkinoilla nämä tuotteet monta kertaa saadaan huomattavasti edullisemmin

poliisin ampumakouluttaja otti minuun yhteyttä ja totesi että harjoituspatruunoita saataisiin paikallisesta aseliikkeestä huomattavasti edullisemmin kuin millä poliisin tekniikkakeskus myy

kuitenkin kun siellä on kilpailutus ja sopimus poliisin tekniikkakeskus ilmoitti että ette osta yhtään ainoaa patruunaa talon käyttöön vaan ostatte heidän kauttaan ja jouduttiin maksamaan huomattavasti kalliimpi hinta

kun vanha sanonta on että sieltä ostetaan mistä halvemmalla saa mikäli tuote on samanlaista niin on täysin käsittämätöntä että tekniikkakeskuksella on tällainen monopoliasema jonka turvin se voi sitten hinnoitella omat tuotteensa kilpailukyvyttömästi

turkistarhauksen lakkauttamista on monesti perusteltu sillä että tarhaus ei ole eettisesti kestävää ja että nykyajan ihmiset eivät enää tarvitse turkiksia esimerkiksi vaatetukseen vaan turkiksia käytetään pikemminkin koristeena

jos tarhauksen lakkauttamista vaatii henkilö joka ei koskaan käytä vaatetukseensa taikka ravinnokseen mitään eläinkunnan tuotteita ymmärrän hänen sanomansa ja arvostan hänen mielipidettään

mutta jos vaatijalla on jalassaan nahkaiset kengät uumallaan nahkainen vyö ja vuodenajasta riippuen myös nahkaiset käsineet on sanojan puheesta puhti pois eikä sanomalla ole syvyyttä

en ymmärrä enkä arvosta heitä jotka vaativat turkistarhauksen lakkauttamista vetoamalla siihen että ihmisellä ei ole oikeutta käyttää eläimiä hyväkseen mutta samalla itse käyttävät vaatetukseensa ja ravintonaan eläinkunnan tuotteita

työtä tekeville henkilöille on päivänselvää että jos ja kun palkan suuruus riippuu työn tuloksesta on työvälineet pidettävä kunnossa puhutaan sitten vaikka lumen pudottamisesta katolta taikka turkistarhauksesta

katolle mennään aina riittävien turvavarusteiden kanssa eikä siellä ole varaa ottaa ylimääräisiä riskejä koska ne voivat kostautua ja näkyä tilipussissa

tarhausyrittäjän tilipussissa näkyy välittömästi ja suoraan se missä kunnossa taanatut eläimet ovat olleet puhutaanpa sitten eläinten näkyvistä vammoista taikka epidemioina leviävistä sairauksista

on tarhausyrittäjän etu että eläimet ovat mahdollisimman terveitä ja hyväkuntoisia koska tällaisilla eläimillä on paras ja laadukkain nahka

turkistuottajilla on oma asiantuntijaorganisaationsa jossa on eläinlääkäreitä auditoijia ja jatkuvaa tutkimustoimintaa

lakiesityksen päällimmäinen tarkoitus on lopettaa valtion vastuulla oleva satojen korvausjärjestelmä ja siirtyä vakuutuspohjaiseen järjestelmään tiivistäen sanottuna siirtää maksut ja kulut viljelijöiden kontolle

tähän saakka valtio on maksanut korvausta vahingosta joka on aiheutunut kasvavalle tai korjuuvaiheessa olevalle sadolle hallan raesateen kaatosateen rajuilman poikkeuksellisten tulvien tai muun vastaavan viljelijästä riippumattoman poikkeuksellisen suuren luonnonolojen vaihtelun vuoksi

mikäli turvautuu jälkimmäiseen vaihtoehtoon on syytä todeta että tällä kertaa ei välttämättä saa sitä mitä tilaa koska tällä hetkellä vakuutusyhtiöillä ei taida edes olla kyseisiin tarpeisiin räätälöityjä vakuuksia

me olemme nyt laatimassa lakia jolla ahdistamme viljelijät ottamaan vakuutuksia mutta me emme tiedä millaisia vakuutuksia edes on tarjolla emmekä sitä mihin hintaan

erikoinen marssijärjestys ja outo menettelytapa kun puhutaan huoltovarmuudenkin kannalta erittäin merkittävästä asiasta elikkä ruuasta

ymmärtäisin lakiesityksen helpommin mikäli markkinoilla jo olisi valmiita vakuutuksia joista viljelijät voisivat valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat

moni miettii itse tykönään että tämähän on normaalia yrittäjäriskiä joka pitää jokaisen yrittäjän tiedostaa ja suunnitella yritystoimintansa sen mukaisesti

ehkä näin on mutta valitettavasti maatalousyrittäjä ei voi mitenkään suojautua mahdolliselta yritystoimintaansa kohdistuvalta uhalta koska maatalousyrittäjä ei voi vaikuttaa ilmojen haltijaan eikä tässä tapauksessa oikein vakuutusyhtiöihinkään

kysyn arvoisalta sisäministeriltä

mielestäni lakiesitys on torso myös toisessa mielessä sillä toteutuessaan laki ajaa ihmiset eriarvoiseen asemaan

tapaturma taikka liikennevakuutuksen ottaja voi omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa turvallisuuteensa ja näin minimoida vahingon määrän mutta nyt puheena olevassa lakiesityksessä vakuutuksenottajan riski riippuu kokonaan siitä missä hänen viljelyksensä ovat

pohjalaisilla talonpojilla on tästä karvaita kokemuksia sillä heidän viljelyksensä jäävät tulvan alle joka kevät ja joka syksy

kun viljelijän maat ovat tulvaherkällä alueella hän joutuu ottamaan vakuutuksen toisin kuin viljelijä jonka maat ovat korkeammalla ja näin tulvalta turvassa

on syytä myös pohtia tilannetta jossa viljelijä on neuvottelemassa vakuutusta peltolohkolleen jonka satoa vakuutusyhtiö erittäin todennäköisesti joutuu korvaamaan joka kevät ja joka syksy

koska vakuutusyhtiöiden tavoite on tuottaa voittoa omistajilleen otetaan tulvavahinkojen tappiot pois muilta vakuutuksenottajilta vyöryttämällä korvausvastuita myös heidän vakuutuksiinsa

on ilo huomata että jokainen salissa puheenvuoron käyttänyt edustaja oli huolissaan poliisien määrästä

tällaiseen henkilömäärään kehyskaudelle kaavaillut rahat riittävät

tänään käsitellään sisäisen turvallisuuden selontekoa ja tämän selonteon pohjalta lähdetään laatimaan varsinaista strategiaa

arvoisa rouva puhemies

ja näitä tällaisia tapahtuu näitä ei varmasti koskaan voida sulkea kaikkia täysin pois mutta kuten edustaja savola tuossa totesi kun kuntaliitoksia tulee ja lähestulkoon jokaisessa kunnassa on kirkkotie kauppatie torikatu tai joku muu ja kun rata kuntaliitoksia tulee vieläpä niin on äärimmäisen tärkeää että hätäkeskuslaitoksessa ollaan ajan tasalla ja päivitetään nämä ohjelmat sinne hälytysjärjestelmään että ei käy niin että tulee väärää tietoa

tällaisia varmastikaan ei koskaan kaikkia voida sulkea pois mutta pitää pyrkiä tekemään mahdollisimman hyvä työ jotta hälytysajoneuvo ei yhtään ainoaa kertaa menisi väärään osoitteeseen

jatkan äsken hieman kesken jäänyttä puhettani ja totean että jos tarkastellaan tätä asiaa työllisyyden näkökulmasta tänä iltana on kuultu tässä salissa monia puheenvuoroja joissa on ollut lukuja minkä verran tämä turkistarhaus työllistää vuosittain maaseudulla

arvoisa herra puhemies

ministeri totesi tuossa omassa alustuksessaan kun puhuttiin liikkuvan poliisin lakkauttamisesta että ketään ei irtisanota mutta päällikkötason tehtäviä vähennetään

ja se mikä on kaikkein tärkein ainakin minulle on se että nämä kaikki työpaikat ovat maaseudulla sillä minä en tiedä että yhtään turkistarhaa olisi kaupungissa

näitä päällikkötason tehtäviä vähennetään ilmeisesti siirtämällä päällikkötason henkilöitä poliisilaitoksiin suorittamaan sitä samaa tehtävää jota he tekevät tällä hetkellä liikkuvassa poliisissa

kaikki työpaikat ovat maaseudulla ja jos turkistarhaus lakkautetaan se on suora ja selkeä suonenisku kohti maaseutua

toinen asia mihin kiinnitin huomiota on se kun ministeri totesi että liikenteenvalvonnan taso säilytetään ja eduskunta seuraa tämän valvonnan tason säilymistä hyvin tarkasti

mikäli asia olisi noin yksinkertainen hyvät edustajakollegat minä kysyn teiltä miksi niitä työpaikkoja ei luoda jo nyt koska niistä on huutava pula

kuinka eduskunta reagoi

hän totesi että ne

jäin pohtimaan siinä arvostamani edustajan puheenvuoron aikana että millähän rahalla tämä korvaus tehdään ja mistä muusta tämä raha on pois

pohdin myöskin sitä että jos lopetetaan laillinen elinkeino siis valtiovallan taholta elinkeinonharjoittaja ei sitä itse vapaaehtoisesti lopeta vaan tämä toiminta tapahtuu valtiovallan taholta niin kyllä minun oikeustajuni mukaan valtiovallan tulisi myöskin korvata silloin tälle elinkeinonharjoittajalle muutakin siis kaikki sen toiminnan lopettamisesta aiheutuneet kulut tuotantolaitokset ruokinta automaatit kaikki muut

minun mielestäni tämä ei riitä vaan korvauksia pitää tulla kyllä myöskin sitten näistä tarhauslaitteista ja tämä raha on jostakin muualta pois